niitä saattaa olla yhden urheiluseuran sisällä kymmenen ja vaikka se varsinainen niin sanottu emoyhdistys ei enää toimi niin voi olla että ne jaostot jatkavat vain omaehtoisesti elämäänsä ja valitettavasti meidän kaikkien järjestöväen yhdistysosaaminen ei ole aina huomioimassa sitten sitä että jonnekin valtion virastoon pitäisi ilmoittaa että puheenjohtaja on vaihtunut ja muuta semmoista

meillä on tarinaa aikaisemmin pysäköinninvalvonnan tehtävien siirtämisestä pois viranomaisilta

tätä ketjua toivottavasti ei jouduta jatkamaan ja minä toivon että näissä kaikissa päädytään semmoiseen ratkaisuun että viranomaisia on riittävästi

ajatus on tietysti se että se saadaan tämän vuoden viimeisenä päivänä voimaan jotenka tältä kuluvalta tilikaudelta ei tarvitsisi tätä konsernitilinpäätöstä tehdä mutta kyllä varmaan suurempi vaikutin oli se mikä sanottiin ääneen

sitten tähän yhteyteen en malta olla sanomatta samalla että kun on monesti mietitty että kun meillä on näitä rekistereitä ja yhdistyksille se on aika raskasta kun pitää esimerkiksi muistaa erikseen ilmoittaa yhdistysrekisteriin ja verottajalle niin miksi valtiossa ei voida luoda sellaista järjestelmää että jos minä teen yhdistysrekisteri ilmoituksen niin ne samat tiedot yhdistyksen nimenkirjoittajista tai yhteyshenkilöistä siirtyisivät myöskin verottajan tietoon tai toisinpäin koska tämä helpottaisi monien yhdistysten toimintaa kun joskus jää jompakumpa huomiotta ja niin ne paperit sitten kulkeutuvat eri osoitteisiin ja sitten jompakumpa asia mahdollisesti siitäkin syystä jää hoitamatta kun vain osa on hoidettu

tämä on se asenne minkä kanssa tällä hetkellä taistellaan niin että kauniit puheet harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta ovat sitten käytännön teoissa aivan päinvastaisia

mutta kun tässä on tämä toinen paketti uusiutuvista ja nythän meillä ei ole yhtään lakiesitystä vielä tähän uusiutuvien pakettiin olemassa käsittelyssä ja sitten meillä oli kuitenkin alun perin kai ministerin puolelta tieto että tämän kevään aikana jo tulisivat muun muassa syöttötariffeista ensimmäiset lakiesitykset niin ovatko nämä nyt minkälaisessa aikataulussa

sosialidemokraatit ovat useamman kerran peränneet tarvetta hallitusohjelman uudelleenarviointiin koska taloustilanne on niin toisenlainen

ja nämä ovat juuri ne kriittiset pykälät

viime perjantaina iloksemme saimme kuulla että myös hallituksen sisältä puhemiehen suulla on tultu tähän samaan tulokseen että jos tilanne radikaalisti muuttuu on hallitusohjelma pystyttävä arvioimaan uudelleen

muilta osuuksilta mitä tässä valiokunnan puheenjohtaja äsken esitteli olemme hyväksymässä hallituksen esityksen jotenka emme tee todellista hylkäystä mutta kaksi pykälämuutosta

asia lähetettiin lakivaliokuntaan

tämän toivoisin nyt välittyvän myös muille hallituksen jäsenille jotta pääsemme siihen elvytykseen joka näillä keinoilla ei ole todellakaan toiminut kun on kerran toteutettu pelkästään silloin tehtyä hallitusohjelmaa

kun aikaisemmin nuoret ovat kokeneet aikuisuuden mahdollisuutena tehdä työtä perustaa perhe ja hankkia asunto niin kun katsoo nyt näitä päätöksiä ja esityksiä hämmennys ja epävarmuus nuorten keskuudessa on aika suurta

siitä huolimatta meille sosialidemokraateille viime keväänä sanottiin että kaikki asiat on tehty ja riittää kun syksyllä tulemme eduskuntaan ja lisäämme sitten niitä rippusia sinne nuorten työllisyyden hoitoon

ja tulos on se että nämä nuoret yhteiskuntatakuuta odotellessaan tai siihen luottaessaan tulevat toteamaan että heille ei ole tarjolla mitään koska kaikki rahat tältä vuodelta on jo käytetty

meillä kymenlaakson seudulla oli rakentamisen puolella joka olisi työllistävää yksi hanke joka on tässä lisätalousarviossa poistettu listalta hanke joka takaisi sitä logistiikan sujuvuutta hanke joka rakennusaikana olisi työllistänyt paljon

arvoisa herra puhemies

tätä samaa virhettä ollaan nyt tekemässä

vaihtoehtoina ovat sosiaaliset arvot omaava oikeudenmukainen työllisyyttä ja ihmisten oikeuksia puolustava eurooppa tai rahoituslaitosten ja markkinoiden ohjauksessa oleva kansalaisten ja veronmaksajien kukkarolla käyvä eurooppa

voisivatko tässäkin nuoret tulla sanomaan pääministerille ja vedota ja sitten muutettaisiin nämä päätökset samalla tavalla kuin kävi näitten lisien osalta kätilöiden vedotessa

ongelma tuntuu olevan se että kontrollia ja rangaistuksia ollaan luomassa kyllä hyvin nopeasti valtioiden talouksille tai suoraan ihmisiin koskettaviin päätöksiin muun muassa palkkoihin etuuksiin eläkkeisiin kun taas pankkien ja rahoitusmarkkinoiden osalta ollaan vasta suunnitelmien tasolla

labtium raskone ja destia ovat kaikki erityisosaamista vaativia yhtiöitä mutta kuitenkin sellaista perusosaamista mitä suomessa tarvitaan ja mitä täällä ei ole markkinaehtoisesti kovin paljon saatavilla ja olemassa

suomi on sitoutunut sekä suoriin velkoihin että takuisiin niin mittavilla summilla että viimeistään nyt olisi pitänyt arvioida suomen oman talouden kestokyky

kun käytiin keskustelua muun muassa valiokunnassa niin jos meillä infran rakentamisen osalta on olemassa neljä yhtiötä ja siitä huolimatta valiokunnassa on näkökulmia että vähentämällä näitä kilpailukyky paranee ja markkinat toimivat niin minun pienillä talous ja kilpailukykyopinnoillani olen ajatellut että asia on aivan toisin ja mitä enemmän näitä yrityksiä on sitä paremmin sitä kilpailua on

on totta olen edustaja rehulan kanssa samaa mieltä että omaishoitajuuden kriteerit työmarkkinatuen tarveharkinta perhevapaajärjestelmän muutokset ja indeksi ovat suuria ja kymmeniä miljoonia vaativia uudistuksia

ihan jo periaatteellisellakin tasolla olen vastaan näitä linjauksia omistajaohjauksesta että olemme luopumassa mahdollisesti näitten kaikkien yhtiöiden omistuksesta jopa nollaprosenttiin asti

kyse on vaan tämänkin päivän keskustelun jälkeen siitä milloin on se päivä mitkä ovat ne keinot ja kuinka paljon siitä tulee suomelle maksettavaksi

jos niitä olisi tehty ajassa arvioiden vuosittain kahden vuoden välein onko niihin tarvetta onko meillä mahdollisuutta niihin verohelpotuksiin meillä olisi ehkä ollut näihin hieman enemmän rahaa tässä kohden

mutta kuten huomaatte esityksestä näin ei tietenkään tullut päätökseksi vaan kaikki taipuivat nollaprosenttiin asti myyntivaltuuksien antamiseen

siitä syystä luotan nyt tämän hallituksen linjaan jossa ajatellaan tehtävän arvioita tämän matkan varrella

samoin käsittely suomessa on ollut hieman hankalaa kun ensin ei ollut paperia johonka otetaan kantaa mutta siihen sitten hallitus kuitenkin otti kantaa ja siitä oikeistojohtajat suomessa kävivät keskusteluja

jos ajatus on se että ainut vaihtoehto kehittää yrityksiä on antaa ne markkinoiden armoille ja myydä ne pois luopumalla samalla osinkotuloista niin miten meillä siinä tilanteessa voisi olla omistuksessa valtiolla yhtään yritystä

lähes ainoa asia johonka hallitus edellisessä versiossa suhtautui positiivisesti oli tuloverotuksen alentaminen eli siirtyminen tasaveroon

nyt viikonlopun jälkeen tulleessa versiossa näemme ja luemme linjauksia eläkejärjestelmistä julkisista palkoista verotuksesta ja pääministerin lausuma on että suomen kannalta sopimus on tyydyttävä

me toisaalta olemme perustaneet muun muassa solidiumin jonka piti tulla tarjoamaan sitä pelivaraa mitenkä näitten yhtiöiden osalta sitä kehittämistä voidaan tehdä

arvoisa puhemies

yhdistyslain muutos on käsittelyssä ja tarve siihen alkoi kun tilintarkastuslaki tuli eduskuntaan ja todettiin että tässä tapauksessa kun tilintarkastuslakia oltiin muuttamassa ei ollut kuultu järjestöjä joita suurelta osin laki myöskin kosketti ollenkaan

no tulemme tähän tilanteeseen vuosittaisen raportoinnin kohdalla kun joudumme selittämään muille maille miten olemme omalta osaltamme näitä tavoitteita eteenpäin vieneet

onneksi saimme silloin pysäytettyä yhdistysten osalta järjestöjen osalta tämän tilintarkastuksen ja irrotettua sen siitä yritysten tilintarkastuslakipaketista jotenka tämä oli se syy miksi oli tarve lähteä uudistamaan yhdistyslakia

emme halua myöskään yhteisvastuuta elikkä muiden maiden ongelmien jakamista

näiden erilaisten vakausvälineiden ja kilpailukykysopimusten ohella meneillään on mielestäni jo velkasaneeraus kun kerran ollaan pidentämässä kreikan laina aikoja

prosessin kuluessa tuli siihen myöskin muunlaisia tavoitteita ja esityksiä tähän yhdistyslain puolelle

onneksi saksa sai tahtonsa läpi ja irlannin korkojen alentaminen ei onnistunut vielä ennen kuin yhteisöveroa yrityksille ollaan nostamassa

eli palautan mieleen itselleni viime kevään kreikka tilanteen jossa hallitus vakuutti tämän ainutkertaisuudesta

ei koskaan muulloin tule tapahtumaan tällaista

se että lakiin on kirjattu että se on pakollista kaikille on varsin perusteltua koska kyllä yhdistystoiminnassa myös on hyvä että kaikki ne paperit ja rahat mitä siellä käsitellään tulee käytyä läpi myöskin jonkun ulkopuolisen toimesta

mutta nyt olemme tilanteessa että tästä on tulossa toistuva tapahtuma jotenka on siirryttävä vastuulliseen otteeseen mikä mielestäni tarkoittaa myös sitä että pohdittaessa pysyvää vakausvälinettä on siihen sisällytettävä selkeät eurot sekä ehdot myös niin että pankit ja sijoittajat ovat siinä omalta osaltaan mukana

se uudenlainen asia joka ainakin itselleni yllättäen tuli niihin esityksiin ja jonka onneksi mielestäni yhdistykset ja järjestöt saivat tästä torpattua elikkä poistettua esityksistä oli tämä toimeenpanevan johtajan vastuiden kasaaminen koska yhdistystoiminta on yhteistä vastuuta

ei ole mielestäni oikein että meille tulee niin sanottu toimitusjohtaja malli myöskin yhdistysten sisään jolloinka talousvastuut ja muut voidaan sälyttää yhden ihmisen osalle vaan yhdistyksen hallitus on vastuullinen näistä kaikista toimista

mutta toimitusjohtaja mallille eivät yhdistykset todellakaan lämmenneet ja tällä lausuntokierroksella tämä siis saatiin sieltä pois

arvoisa puhemies

erittäin perusteltua on kuitenkin se että kokouksiin osallistuminen päätöksen tekemisen jälkeen ei ole enää mahdollista koska se avaisi mielestäni aikalaisen mylläkän koska milloinkaan mikään päätös ei olisi sitten vahvistettu tai lopullisesti valmis jos aina kokousten päätösten jälkeen sitä olisi myöskin vielä mahdollisuus kommentoida tai muuttaa jotenka tämä etukäteinenkin mutta erityisesti samanaikaisesti tapahtuva osallistuminen sähköisin menetelmin yhdistyksen päätöksentekoon on mielestäni järkevä

siihen tehdyistä radikaaleista muutoksista on kuitenkin tähän mennessä pidättäydytty sillä perusteella että niihin ei ole ollut varaa

peruskysymys varmaan tänään tässä salissa onkin ollut onko meillä nyt siihen varaa kun ainoa vaihtoehto tuntuu olevan kasvattaa velkaa jotta tämä saadaan tehtyä

kun työmarkkinajärjestöt niin sanotussa sosiaalituporatkaisussa saivat omia tavoitteitaan eteenpäin muun muassa ansioturvaan ja vuorotteluvapaaseen ja muihin asioihin liittyen oli tältä puolelta hallituksen puolelta tarjouspakettina kelamaksun poisto jonka siis valtiovarainministeri soolona lupasi

uudistus ja myöskin nykypäivää on tietenkin tämä asuinpaikkamuutos jossa myöskin ulkomailla asuva henkilö voi kuulua yhdistyksiin

vaikka osoite on jossain muualla niin ei tarvitse siis siksi aikaa erota muun muassa yhdistyksestä jos vaikka työn perässä taikka opiskelun aikana asuu muualla

sitä vastoin eilen tehty esitys eläkeiän korottamisesta on jätetty ainoastaan hallituksen sooloilun varaan

meillä tätä yhdistyslakia on odotettu viime syksystä asti

siitä ei ole keskusteltu työmarkkinajärjestöjen kanssa ei kolmikannassa vaikka tiedämme että tähän pakettiinkin liittyvillä työeläkemaksujen korotuksilla nämä työnantajapuolet ja työntekijäpuolet yhä edelleen enenevässä määrin vastaavat meidän koko eläkejärjestelmästämme

tästä huolimatta on jätetty tässä harkinnassa eläkeiän korotuksista nämä vastuulliset tahot kokonaan ulkopuolelle

tänne on kirjattu kyllä että tämän toiminnantarkastaja asian kohdalta ei ole pakollista muuttaa välittömästi järjestöjen ja yhdistysten sääntöjä ja otetaan seuraavan tilikauden aikana käyttöön

esitys poistaa tämä kelamaksu elvytyksen nimissä ei tunnu perustellulta siitä syystä että kyseessä ei ole määräaikainen esitys kyseessä ei ole työllistävä toimi vaan kyseessä on uudenlainen niin sanottu menoautomaatti tuleviksi vuosiksi

jotenka kun lausuntokierros oli jo tehty ymmärtääkseni varsin hyvissä ajoin niin olisimme toivoneet että tämä olisi voitu käsitellä jo syyskauden aikana tai olisi saatu se ainakin voimaan jo nyt hyvissä ajoin

työnantajan kulujen vähentäminen keinona työpaikkojen luomiseksi ei ole tämän hetken paras peruste ja pelastaja sillä tällä hetkellä kyse on kysynnän puutteesta ei niinkään työnantajamaksujen suuruuksista

mutta pääasia ehkä kuitenkin on että se tulee voimaan ja että tämä toiminnantarkastusmahdollisuus yhdistyksille näin suodaan

ongelmallisin kohta tässä esityksessä on tietenkin tällä hetkellä vielä oleva epämääräisyys vastaavista tuloista valtiolle

noin miljardin menovaje ei ole mikään pikkujuttu ja yksi lause tässä kyseisessä esityksessä että ne tullaan kattamaan muun muassa ympäristöveroilla ei ole nyt riittänyt vakuuttamaan sen enempää oppositiota kuin yrittäjiä tai muitakaan tahoja

muun muassa yrittäjien puolelta on vahvasti kritisoitu sitä linjaa että heille on tulossa saman kokoinen maksu kuin tämä kelamaksu ja nimitys on vaan toinen

arvoisa puhemies

hallitus on jotenkin kääntänyt tämän koko keskustelun esittäen tämän nyt hienona vaihtoehtona kuntapelastukseksi

onko tehty semmoista kokonaisarviota mitkä olisivat päästöjen vähentämisen kannalta parhaat ohjauskeinot

onko se tämä verotus nämä syöttötariffit investointituet vai luottaisimmeko siihen päästökauppaan mikä tulee kuitenkin kansainvälisesti ja mikä näitten kaikkien vertailtujen hinta on

ehkä täällä meidän kulmakunnalla myöskin huolestuttaa tietysti se että jos puusta ruvetaan maksamaan sen polttamisen kohdalla nostaako se puun hintaa tai vähentääkö se puun saantia metsäteollisuudelle

jotta ei jää epäselväksi niin luen nyt suoran lainauksen tästä kuntaliiton paperista

pitää varmaan tarkentaa että tulee kohta ne pykälät kannatetuiksi että saadaan huomenna niistä äänestää koska vastalause ei tietenkään ole muilta osin hylkäävä kuin näitten kahden pykälän osalta

eräs tämän lakiesityksen ongelmallinen kohta on se että tässä pääomavaltaiset suuryritykset ovat se suurin voittaja ja laskua maksavat pienimmät pk sektorin yritykset sillä kun näiltä kaikilta poistetaan kokonaan kelamaksu ja työnantajamaksut kuitenkin kasvavat ovat ne työvoimavaltaiset pk sektorin yrittäjät ne jotka tulevat tästä eniten maksamaan

kuntien välinen yhteistoiminta sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisessä voi perustua vastuukuntamalliin tai kuntayhtymään

yksi huolihan joka tässä tuotiin myös verottajan puolelta esille oli se kun näiden alakonsernin tilinpäätösten mukaisesti myöskin maksetaan yhteisöveroja

lainsäädännössä on kehitettävä kuntien mahdollisuutta ohjata yhteistoiminta alueen toimintaa ja taloutta

tässä on tietenkin huolena se että jos tehdään järjestelyjä alakonsernien sisällä siirtämällä tuloja ja menoja sopivasti niin että saadaan osakkeenomistajille lisää tuloutettua ilman että se tulee minnekään näkyviin ja sitten toisaalta saadaan maksettua vähemmän veroa mitä se on nykyisin verosuunnittelua niin on se tietenkin myöskin haitta yhteiskunnalle

äänivallan tulee määräytyä asukasmäärän mukaisessa suhteessa

sen lisäksi että tämä talousrikos ynnä muu puoli on tietenkin suuri riski niin kyllä riski ovat myöskin ne yksinkertaiset euromenetykset joita tässä muun muassa käsittelyn aikana ei ollut lainkaan arvioitu minkälaisista summista olisi kyse

meillä on siitä ollut kokeilu kainuu joka on juuri purkautunut jossa sekä palvelut että rahoitus oli siirretty maakuntatasolle

jos meillä on yksi laki jota noin kahden viikon välein tuodaan muutettavaksi eri kohdista niin minkälainen kokonaisuus siitä muodostuu se on hankala hallittava

tässä koko maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin ja ulkomaalaisten liikkumiseen liittyvissä asioissa olisi tietenkin tarvetta koko eun yhtenäisimpiin käytäntöihin ja meidän viiteryhmässämme pitäisi tietenkin katsoa mitenkä pohjoismaissa näitä asioita käsitellään ja minkälaisia päätöksiä ollaan tekemässä

tietenkin niin pohjoismaissa kuin täälläkin hallitukset vaihtuvat ja muuttuvat minkä jälkeen ei tietysti voida automaattisesti aina seurata niin sanotusti tiukimman version mukaan

sääntely on pääsääntöisesti erittäin myönteistä sillä kaivostoiminta on jo tällä hetkellä varsin mittavaa suomessa elinkeinona mutta myöskin tulevaisuudessa

ensimmäinen on se että työministeri on ottamassa käyttöön rinteen mallin työllistämiskokeiluna toisena elinkeinoministeri päästökaupan kompensaation

arvoisa puhemies

ensinnäkin olin hieman pahoillani siitä että ministeri risikko oli lukenut opposition välikysymystä niin ettemme arvostaisi työntekijöitä

mutta sen meidän viiteryhmämme pitäisi olla koko eurooppa ja siellä monessa asiassa kuten kehitysyhteistyössä olemme halunneet seurata muita pohjoismaita

ja nyt sitten tälle päivälle jo se neljäs asia jonka toivon tulevan positiiviseen lopputulokseen on tämä ensimmäisen työntekijän palkkaukseen annettava tuki verovähennyksillä

kun tiedämme että nämä kaivoshankkeet joita jo nyt on suunniteltu tai jo haettukin ovat niille alueille joilla työttömyys on varsin suurta niin tuntuu perustellulta että meillä olisi sitten tarjota vielä tämän uuden tulevan lain mukaisia ehkä paremmin säädeltyjä kaivoshankkeita

itse tulen kunnasta jossa viimeisien viikkojen aikana on lähestulkoon tuhansia irtisanottu ja kiinteistövero ei todellakaan pelasta tätä sarkaa

mitä mieltä olette tästä

on erittäin ymmärrettävää että pienet yhdistykset eivät tarvitse ammattitilintarkastajia ja kunnon kriteereillä voidaan hyvin hoitaa toiminnantarkastus

elikkä kun tämä kriittinen asennoituminen näihin pakkolakeihin tulee muualtakin kuin pelkästään oppositiolta niin mitä jos nämä eivät oikeasti ole minkään kansainvälisten säädösten eivätkä ilo sopimusten ja muitten mukaisia

kun me tiedämme että hoiva ja hoitopalvelujen työntekijöitä on vähennetty ja irtisanottu ja lomautettu ja kuitenkin yksityiselle puolelle on kymmeniätuhansia tullut lisää niin olemmeko ajautumassa tilanteeseen että vain varakkaat saavat hoitoa

en ymmärrä logiikkaa että jos pienimmät yritykset eivät tarvitse tilintarkastusta eivätkä edes kirjanpitoa niin miten sitten yhdistykset tarvitsisivat ammattitilintarkastajat ja normaalin kirjanpidon

toiseksi ainakin kun joskus ulkopuolelta suomen rajojen katsoo niin tuntuu että meillä tätä tilaa kuitenkin riittää

miksi emme hyödyntäisi niitä luonnonvaroja tietenkin puuta pääasiassa mutta myöskin maaperästä löytyviä luonnonvaroja joita meiltä täältä löytyy

tässä nykyisessä esityksessä ei ole toimeentuloedellytystä ensimmäisen kerran eikä yhä edelleenkään sitä lue siellä laissa mutta näistä ei ollut kunnon arviota käytettävissä kun tämä lakiesitys on tehty niin kuin olisi ollut tietenkin normaalin tolkullisen lainsäädäntövalmistelun osalta tarve tehdä

toinen ihan perusteltu muutos on tietenkin pieni mutta siitä huolimatta merkityksellinen muutamien ihmisten osalta

nyt olemme tilanteessa että tarvitsemme säästöjä panostuksia työllisyyteen niin kuin jo eilen illalla aloitettiin sekä verotulojen kasvattamista

etsintä ihan jokamiehenoikeuksien puolella tämmöinen näytteenotto mahdollisuutena on tietysti se kevyin muoto mutta sitten tämä hyödyntämisoikeus vaatii kaivosluvan johon liittyen ainakin perusteluissa löytyy useita kohtia mitkä tässä otetaan huomioon ja vielä niin että tähän lupaan on mahdollisuus kirjoittaa erilaisia rajauksia jotta näitä haittoja voidaan vähentää

mitenkä ulkomailla väliaikaisesti asuva ihminen voi olla myöskin hallituksen jäsenenä tämän uuden lain mukana erilaisissa yhdistyksissä

suomen velkaantuminen on saatava loppumaan sillä muuten me valitettavasti seuraamme euroopassa niitä valtioita joita olemme tässä joutuneet jo avustamaan

perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt moniin asioihin huomiota ja näihin nojaten ja tietenkin kaikkiin muihinkin asiantuntijalausuntoihin nojaten teimme myöskin omia muutosesityksiä ja tietenkin kaikkiin

kolmas ja erittäin hyvä esitys on tämä sähköisen osallistumisen mahdollistaminen joka on nykyaikaa jolleka on luotu varmaankin lisää painetta vaikka nyt tämä äänestysmahdollisuus ei virallisissa vaaleissa niin onnistunutkaan

mutta merkittävä uusi linjaus on se verrattuna muihin maihin samassa tilanteessa että meillä satsataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perusturvaan

lausunto

perustuslakivaliokunnankin huomio kiinnittyy lasten etuun ja suomen allekirjoittamaan lasten oikeuksien julistukseen aika yksiselitteinen suomen allekirjoittama lasten oikeuksien julistus jonka lisäpöytäkirjat suomi on myöskin nykyisin ratifioinut

sosialidemokraatit ovat tehneet vastalauseen siitä syystä kun tähän ehdotetaan nyt yhä edelleen tätä ennakolta osallistumisen mahdollisuutta

eräänä mainintana tai vastauksena kysymykseen ministeri pekkarisen esityksessä oli myöskin se mikä on tämä nykyinen tilanne muun muassa asuinrakennusten kohdalta

tästä asiantuntijat ovat valiokunnassa olleet pitkälti toista mieltä että se hämmentää päätöksentekojärjestelmää jos pitää ottaa huomioon yhdistyksen kokouksessa asioita jotka on joku linjannut etukäteen vaikka kokouksen aikana tulisi uudenlaisia esityksiä

tässähän muun muassa ihmiset joiden pihojen lähelle tämmöinen kaivoshanke on tulossa saisivat paremman mahdollisuuden myöskin siitä lausua ja nämä suojaetäisyydet olisivat myös kasvamassa

olen positiivisesti iloinen siitä että yleinen linjaus ennalta ehkäisevään työhön satsaamisesta näkyy kun puhutaan lastensuojelun matalan kynnyksen paikoista kotipalvelun lisäämisestä ja kehittämisestä tasa arvoisesta kouluterveydenhuollosta eri maanosissa ja eri koulutusasteilla

turvatun toimeentulon edellytys on kysymys johonka perustuslakivaliokunta myös kiinnitti huomiota ensin siihen mikä on se sana kohtuus johonka täällä on kiinnitetty huomiota mikä on se yhden viranomaisen maahanmuuttovirastossa mahdollisuus harkita ja mikä on se tarkkarajaisuus niissä poikkeamismahdollisuuksissa

omaan päähäni ei mahdu tämä ajattelu miten se on oikeudellisesti pätevää tai mikä esityksistä sitten on se mitä oikeasti hyväksytään ja voiko niistä sitten valittaa ja kuinka